tämä kokeilu on ammattikorkeakouluopiskelijoille vapaaehtoista mutta myös tätä asiaa täytyy tulevaisuudessa tarkastella miten me saamme meidän ammattikorkeakouluopiskelijat sekä yliopistoissa olevat opiskelijat yhdenvertaiseen asemaan

todellisuudessa laki ei mahdollista aitoa valinnanvapautta sillä pienituloisten ja heikommassa asemassa olevien ihmisten mahdollisuudet käyttää palveluseteliä ovat vähäiset

kelassa tehdään myös erittäin korkeatasoista tutkimustyötä ja tämän tutkimustyön tavoitteena on ennen muuta palvella kelan toimintaa mutta myös meitä päätöksentekijöinä

suomen korjausmekanismiksi on valittu tiedoksianto joka turvaa budjettivallan säilymisen

emme hyväksy hallituksen menettelytapoja emmekä lakiesitystä

arvoisa puhemies

tulemme lain toisessa käsittelyssä esittämään sen hylkäämistä

tästä syystä on tärkeää että valtiontalouden tarkastusvirasto joka toimii riippumattomana valvontaviranomaisena tekee säännöllisesti oman arvionsa suomen rakenteellisesta jäämästä

tämän välttämättömän mittavan hankkeen käynnistäminen edellyttää ehdotonta varmuutta rahoituksen riittävyydestä kaikissa olosuhteissa ja hankkeen koko toteutusajan

me tiedämme että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalveluiden saatavuudessa ja palveluiden tasossa on tällä hetkellä erittäin paljon puutteita ja ne ovat hyvin pitkälle riippuvaisia siitä miten kunnat ja ammattikorkeakoulu ovat ne yhteistyössä tehneet

myös näistä syistä on nykyisen suuruisen puskurin säilyttäminen kansaneläkerahastossa perusteltua

arvoisa puhemies

suurena kysymyksenä on pystyykö potilas huolehtimaan omista oikeuksistaan mitä palvelusopimukseen tulee sisällyttää mitä palveluja hän tarvitsee jotta hän tervehtyisi toivotulla tavalla

myönteisenä ja hyvänä asiana täytyy kuitenkin todeta että ythsn palvelut ovat korkealaatuisia ja niitä on kehitetty nimenomaan opiskelijoiden tarpeista lähtien

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sopimus tulee hyväksyä

valiokunnassa käytiin kuitenkin keskustelua siitä että nyt hyväksyttävä sopimus ei yksistään vaikuta tai rajoita eduskunnan budjettivaltaa mutta tosiasiallisesti kaventaa tuntuvasti eduskunnan budjettipolitiikan erilaisia vaihtoehtoja tietyissä suhdannetilanteissa

jotta julkiset palvelut toimivat tarvitsemme elinvoimaisia kuntia jotka pystyvät laajasti ja pääosin itse vastaamaan sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta

kun me puhumme tarkkailuhaalareista niin tarkkailuhaalareitten käytössä harkitaan todella vakavasti kenelle ne annetaan ja ne annetaan niille vangeille joista voisiko sanoa oletetaan ja epäillään vahvasti että he käyttävät mahdollisesti huumeita tai kuljettavat huumeita

tavoitteena tulee olla että kaikki opiskelijat oppilaitoksista ja koulutusasteesta riippumatta saavat hyvää opiskelua tukevaa terveydenhuoltoa ja apua elämäntilanteisiinsa

tästä syystä on ehdottoman tärkeää arvioida jatkossa aina muutosten kumulatiivinen vaikutus nyt sekä pidemmille ajanjaksoille miten kukin päätös vaikuttaa eduskunnan budjettivaltaan sekä kansalliseen suvereniteettiin

hämmästyttävää on ettei myöskään kuluttajariitalautakunnassa osata tarkkaan määritellä kuinka eri tahojen vastuut ja korvausvelvoitteet tullaan lain osalta riitatilanteessa määrittämään

keskusta vaatii omaishoidon tukipalkkion siirtämistä kelaan mutta tosiasia on kuitenkin se että tämä kelaan siirto ei onnistu ennen kuin me olemme kehittäneet valtakuntaan yhtenäiset kriteerit

tämä kokeilu tuo nimenomaan tietoa siitä miten hyvää ja laadukasta ythsn mallia voitaisiin soveltaa eri opiskelijaryhmille ja eri paikkakunnille

siinä mielessä täytyy sanoa kokemuksesta jo että röntgenin käyttö on käytännössä tosi vaikeata kuljettaminen on todella vaikeata kaikki jotka sitä ovat tehneet tietävät sen tasan tarkkaan sekä myös eristyssellien ja muitten käyttö on monelle vangille epäinhimillistä eikä sekään ole mukavaa

asia siltä osin on vielä auki

näitä kriteereitä valmistellaan tällä hetkellä valtakunnallisessa ryhmässä ja vasta sen jälkeen kun nämä kriteerit on pystytty tekemään ja on pystytty arvioimaan tämä kokonaisuus pystytään katsomaan se pystytäänkö mahdollisesti omaishoidon tukipalkkio siirtämään kelaan vai onko se järkevämpi säilyttää kunnissa

arvoisa puhemies

jokainen kunta kuuluu johonkin sote alueeseen

hallituksen esitys palvelusetelistä pilkkoo sosiaali ja terveydenhuollon kentän entistä sekavammaksi sen sijaan että pyrittäisiin kohti saumattomia palveluketjuja ja toimivia palvelukokonaisuuksia

samalla saamme arvokasta vertailutietoa kustannuksista ja laadusta saamme tietoa palveluiden saatavuudesta palveluiden käytännöistä toiminta ja hoitokäytännöistä

eduskunta edellyttää että vaiheittaisten muutosten kumulatiivinen vaikutus eduskunnan budjettivaltaan sekä kansalliseen suvereniteettiin on otettava korostetun huolellisesti huomioon jos eu sääntelyä jatkossa aiotaan edelleen vahvistaa kansallista päätöksentekoa rajoittavalla tavalla

linjaus huomioi luontaiset työssäkäynti ja asiointialueet mikä luo hyvät edellytykset nimenomaan perustason palveluiden ja lähipalveluiden kehittämiselle

toisaalta kuten täällä on todettu nämä tarkkailuhaalareissa olevat ihmiset pystyvät menemään asioilleen hallitusti ja tarkkailun alaisena eikä se tuota heille sitä tuskaa ja ongelmaa jota me täällä nyt kuvaamme

seuranta ja arviointi ovat ehdottoman tärkeitä pysyvän lain kannalta johonka tämäkin lakikokeilu pyrkii

omaishoitajien yhdenvertaisuuden näkökulmasta pelkkä palkkio ei tuo yhdenvertaisuutta vaan siihen liittyvät vahvasti liitännäisenä myös tukipalvelut ja tämä kokonaisuus tuo yhdenvertaisuutta

aloituspaikat suhteutetaan ikäluokkien mukaan eri puolilla maata ja päinvastoin kuin täällä on väitetty tavoitteena on parantaa opetuksen laatua

uudistus tulee eri arvioiden mukaan myös nostamaan palvelujen kokonaiskustannuksia sillä kunnat joutuvat ylläpitämään palvelusetelillä tarjottavien palvelujen rinnalla myös oman vaihtoehtoisen palvelun

valiokunnassa kannettiin suurta huolta siitä että saman ammattikorkeakoulun opiskelijat riippuen siitä missä tämä oppilaitosyksikkö sijaitsee ovat eriarvoisessa asemassa

mielestäni on erittäin vastuullista myös se että kun aloituspaikkoja arvioidaan niin paikkoja vähennetään myös niiltä aloilta joilta nuoret eivät työllisty ja vahvistetaan niitä alueita joilla on selkeä työllistämistarve

juuri tätä kokonaisuutta tämä omaishoidon valtakunnallinen kehittämisohjelma tekee ja se tulee eduskunnalle käsittelyyn ja siitä lähdetään sitten lainsäädäntöä viemään eteenpäin

perustason palvelut eli esimerkiksi yleislääkärin vastaanotto neuvola ikäihmisten kotihoito ja niin edelleen ovat tämän hankkeen kaikkein tärkein osa

arvoisa herra puhemies

niiden parantamisessa meidän on onnistuttava

täällä on monessa puheenvuorossa tuotu esille että liikunnalla on valtava merkitys ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille sekä meidän kansantaloudellemme ja taloutemme kestävyydelle

se on hämmästyttävää sillä suomessa sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden asiakasmaksut ovat jo nyt oecd maiden vertailussa korkeat ja terveyden epätasa arvo vakava yhteiskunnallinen ongelma

mitkä olisivat teidän näkemyksenne mukaan tulevaisuudennäkymät jos tätä rakenteellista uudistusta ei nyt tehtäisi

tästä syystä voisiko sanoa liikuntaan panostaminen ja liikkumattomien aktivointi ja harrastustoimien vahvistaminen olisi parasta rakennepolitiikkaa meidän yhteiskunnassamme niin että me uskoisimme itse ja tunnistaisimme sen että liikunnalla voimme vaikuttaa monella saralla ja tasolla ihmisten hyvinvointiin ja kansantalouteemme

millaisista sopeutuksista olisi tulevaisuudessa kyse

arvoisa herra puhemies

toisin sanoen sosiaali ja terveydenhuollon asiakasta ei pompotella hän ei putoa palveluiden väliin ja hän saa aiempaa paremmin tukea koko elämäntilanteeseensa

on hyvä että sosiaali ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa säätelyä yhdenmukaistetaan ja tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista siirrytään ammatinharjoittamisoikeuden myöntämiseen ja nimikesuojaan

tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä että saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat riippumatta siitä opiskelevatko he lappeenrannassa tai imatralla tai seinäjoen opiskelijat joittenka sivutoimipisteitä on myös ilmajoella kauhajoella kurikassa ja ähtärissä tulisivat tämän lain mukaisesti yhdenvertaiseen asemaan

arvoisa puhemies

tosiasia on että tällä lailla ajetaan julkista terveydenhuoltoa alas

jyväskylän yliopistossa on tehty tutkimus jossa todetaan että lähiliikuntapaikat ovat lapsiperheille ja pienituloisille tärkeitä mutta muut liikuntapalvelut tavoittavat heidät huonosti

tällä tavoin turvataan palvelujen laatua ammattihenkilöiden yhdenvertaisuutta sekä erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien oikeuksia

järjestämisvastuun laajentamisella ei tavoitella pienten kuntien näivettämistä tai ter veysasemien lakkauttamista vaan palveluiden parantamista

sinänsä on aivan ymmärrettävää että ihmiset haluavat ostaa itselleen terveyttä ja hyvinvointia mutta siihen ei ole syytä upottaa yhteiskunnan tukea yhtään enempää kuin on todellinen tarve

kunta tarjoaa monia hyviä palveluita mutta siitä huolimatta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten on entistä vaikeampaa löytää liikuntapaikkoihin

palveluiden tuottamisen tavat voivat kuitenkin joustaa esimerkiksi niin että ajanvarauksella toimivia palveluita tarjotaan muutamana päivänä viikossa ja jotkut palvelut voivat olla liikkuvia tai sähköisiä

uudistusten lähtökohtana eivät kuitenkaan saa olla lyhyen tähtäimen säästötavoitteet vaan ensisijaisena tavoitteena tulee olla asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaaminen ja henkilöstön osaamisen parempi hyödyntäminen

tästä syystä kun meillä on olemassa hyviä käytäntöjä olisi ehdottoman tärkeätä että näitä hyviä käytäntöjä levitettäisiin niille alueille missä niitä vielä tällä hetkellä ei ole

nyt saattaa olla myös vaarana etteivät hoitotoimet enää kohdistu olennaisiin vaivoihin vaan palvelusetelin ja oman rahoituksen turvin tehdään paljon turhaa

kun ajatuksena on se että potilas päättää ottaa palvelusetelin hän tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa tämän jälkeen potilas saa uuden statuksen hänestä tulee potilaan sijaan kuluttaja ja hän tulee kuluttajalainsäädännön piiriin ja kun sitten tulee ristiriitatilanne niin tätä asiaa käsitellään muun muassa kuluttajariitalautakunnassa

kannan suurta huolta nimenomaan niistä lapsista ja nuorista joilla ei ole taloudellista mahdollisuutta liikkua toiveittensa mukaisesti koska heidän vanhemmillaan ei ole siihen taloudellisesti varaa

ensinnäkin hämmästelen sitä että hallitus siirtää eduskunnan päätettäväksi paljon päätöksiä joista te ette ole päässeet yhteiseen ymmärrykseen

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä on nyt ydinvoimalan lupahakemushanke joka sisältää muun muassa laitoksen reaktoripäätöksen sekä linjarajaukset myös omistuspohjaan

valiokunta edellyttääkin yksimielisesti ja pitää välttämättömänä sitä että tämä rahoitus tullaan tulevissa talousarvioissa hyväksymään

sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi tilapäisesti toimia enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun

maakunnan keskuskaupungilla taas on velvollisuus toimia sote alueen vastuukuntana ja järjestää kaikki lakisääteiset sosiaali ja terveyspalvelut alueellaan

onkin todella huolestuttavaa ja harmillista se että jos lapsi haluaisi liikkua niin todellisuudessa hänellä ei ole sitä mahdollisuutta

palveluseteli syö väistämättä julkisen palvelutuotannon rahoitusta sillä samasta kunnan sosiaali ja terveyspotista saavat rahansa niin palvelusetelit kuin julkiset sosiaali ja terveyspalvelut

sen takia kyllä pahoittelen tätä menettelytapaa hallitukselta

mutta asiaan

elikkä opiskelijoiden köyhyys on todellisuutta tänä päivänä

riski syrjäytyä on tässä yhteydessä suuri

fennovoima esittää nyt käytetyn ydinpolttoaineen väliaikaiseksi varastointipaikaksi kahta eri vaihtoehtoa ja yhtiölle annetaan nyt noin puolentoista vuoden aika esittää ratkaisuesitys lopullisesta sijoituspaikasta

kysyn ministeriltä mikä on kunnan vastuu tällaisessa tilanteessa kun potilas saa huonoa hoitoa eikä riittävän hyvää potilasturvallisuutta

köyhyysmittarin osoittamana voidaan todeta että opiskelijat ovat kaikkein köyhimpiä meidän väestöpohjastamme ja ennen kaikkea ne perheet joissa on lapsia

kokeilun laajentamisella saamme myös tärkeää tietoa siitä miten opiskelijaterveydenhuolto ja yths malli toteutetaan pienemmillä paikkakunnilla

mikä on kunnan vastuu hoidon onnistumisesta ja potilaan terveydentilasta

arvoisa herra puhemies

olisin kysynyt ministeriltä olisiko opintotuen huoltajakorotus ollut yksi vaihtoehto tai onko sitä pohdittu koska se tukisi myös opiskelijoita joilla on lapsia ja sitä kautta parantaisi heidän toimeentuloaan ja tukisi myös opiskelua

meillä on jo selkeitä viitteitä siitä että esimerkiksi ikääntyvien ihmisten palveluihin on syntymässä tulevaisuuden bisnesmarkkinat

erva alueella on tärkeä tehtävä varmistaa että työnjako alueiden välillä on toimiva eikä kilpavarusteluun ryhdytä sairaaloiden erikoistuminen on tarkoituksenmukaista ja palvelukokonaisuudet aidosti toimivat

vaikka kyseisen lainkohdan muuttaminen ei sisälly hallituksen esitykseen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä pyydetään kiirehtimään toimenpideohjelman täytäntöönpanoa

hallituksen palveluseteliesitys tekee peruspalveluista markkinatavaraa

valiokunta toivoo että kun ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät ythsn piiriin ja kun perusterveydenhuollosta vapautuu resursseja ja osaamista niin kunnat hyödyntäisivät tätä resurssia toisen asteen opiskelijoiden terveydenhuollon vahvistamiseen

tästä syystä toivoisin että me tekisimme kaikkemme sen eteen että kaikki lapset ja nuoret yhteiskunnassa voisivat liikkua myös tulevaisuudessa

he ovat eriarvoisessa asemassa suhteessa muihin opiskelijoihin

meillä ei kuitenkaan ole käytettävissämme tietoa toimenpideohjelman tarkemmasta sisällöstä eikä valiokunta ole kuullut asiasta ensimmäistäkään asiantuntijaa

arvoisa puhemies

kompromisseissa erilaisia tavoitteita pitää sovittaa yhteen

vanhempien tulot vaikuttavat näiden nuorten aikuisten opintotuen tasoon

nyt saavutettu tulos on looginen ja tyydyttävä kokonaisuus

kysyisin miksi tätä esitystä ei ole tullut eduskuntaan

tästä syystä emme hyväksyneet valiokunnan mietinnön kirjausta toimenpideohjelmasta ja tämän kyseisen asian kiirehtimisestä

on välttämätöntä että kunnat löytävät nyt näiden linjojen mukaisesti alueellisesti parhaat vaihtoehdot joihin ne voivat sitoutua

hallitus ei sanele vaan antaa kunnille suuntaviivat

siksi mietintöön jättämässämme vastalauseessa todetaan että allekirjoittaneet eivät kannata valiokunnan mietinnössä olevaa mainintaa asiasta

jos hallitus ei panosta selkeästi nykyistä enemmän julkisten sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden vahvistamiseen julkinen palvelu rapautuu samalla kuin yksityinen terveysbisnes ja terveysvakuutusmarkkinat kukoistavat

se tuskin syyllistyy kaksilla korteilla pelaamiseen ja opposition viime päivien reaktiot lienevät olleet vain hätäistä virheellisiin käsityksiin perustuvaa reagointia

arvoisa puhemies

näkemyksemme on että tätä sijaispykälää ei tulisi kiirehtiä eikä sijaistamista tehdä mahdolliseksi henkilölle jolla ei ole riittävää sosiaalityön osaamista